samoin on muistettava että senttiäkään kriisimaille ei ole annettu vastikkeettomana tukena vaan kyse on ollut lainoista ja takauksista

tämä hallitus toimii aikana jolloin tulevaisuuden hyvinvointi joko voidaan turvata tai siten voidaan todeta että ei meistä ole siihen

sieltä ei löydy mitään mainintaa telakkateollisuuden tukemisesta eli tältä osin tuo teidän tietonne edustaja soini ei pidä paikkaansa tai sitten minulle ministerinä on annettu väärää tietoa

tiedän että myöskin instituutioiden taholla on oltu yhteydessä venäjään ja myöskin muut eurooppalaiset kollegani ovat venäläisten kanssa olleet keskustelussa

tästä syystä myöskään kreikka ei pystynyt toimeenpanemaan kaikkia niitä asioita jotka tuossa kreikan toisessa talouden uudistamisohjelmassa olivat

eli muun muassa suomi on korostanut sitä että koska me tiedämme että venäjä on aikaisemminkin ollut lainoittamassa kyprosta niin olisi tärkeää että he olisivat myöskin tässä uudessa lainaohjelmassa mukana mutta mitään lopullisia vastauksia emme ole heiltä vielä saaneet

sellaista päätöstä ei voida tehdä että vastoin suomen tahtoa annettaisiin kreikan velkoja anteeksi vaan se edellyttää sitä että myöskin suomi muiden maiden mukana tällaisen päätöksen on tekemässä

käyn seuraavassa läpi raamisopimuksesta kolme keskeistä asiakokonaisuutta jotka kytkeytyvät eduskunnalle annettaviin esityksiin

arvoisa puhemies

tarvitsemme rahoitusmarkkinaveron sekä pankkiveron joilla yhtä aikaa pyritään estämään puhdasta keinottelua ja samalla kerätään rahaa velkakriisin hoitoon

jos me katsomme ihan paria edellistä viikkoa niitä uudistuksia rakennepuolella mutta myöskin talouden puolella esimerkiksi ensi vuoden budjettia niin kreikka on tehnyt isoja merkittäviä päätöksiä ja siltä osin ei voida sanoa että kreikka ei olisi tehnyt mitään

ja jos suomi tässä tilanteessa itse luopuu vakuuksista niin tietenkään vakuudet eivät ole silloin voimassa mutta en näe mitään syytä minkä takia suomi lähtisi antamaan velkoja anteeksi ja luopuisi vakuussopimuksista

mikäli käy ilmi selvitysten kautta ja näiden tehtyjen selvitysten myötä että kyproksella ei noudateta lainsäädäntöä niin kuin asiat paperilla näyttävät ja niin kuin edellytetään niin silloin niitä vaaditaan korjattavaksi

suomi vaati ja sai kreikalta vakuudet

euroalue tarvitsee työkalut kriisien taltuttamiseen ja kaikkien euroalueen valtioiden on sitouduttava pysyvästi vastuulliseen taloudenpitoon

yritysverokokonaisuus on tuloeroja kaventava koko kehyspäätöksen toimet kokonaisuutena myös lievästi tuloeroja kaventavia

ihmiset ovat olleet myös tyytyväisiä vanhuspalvelulain säätämiseen sen olen itsekin saanut huomata saamani palautteen muodossa

eli se mitä epäkohtia tällä hetkellä huomataan poliisien toiminnassa ei johdu siitä että hallitus olisi leikannut poliisien määrärahoja vaan se johtuu sitten ehkä aikaisemmista päätöksistä tai tekemättä jättämisistä

se on selvä asia että kaikkiin niihin tavoitteisiin esimerkiksi omaisuuden yksityistämisen osalta johon edustaja pekkarinen viittasi kreikka ei ole päässyt

se on tietenkin selvä asia että me emme tule hyväksymään sitä että maassa toimitaan laittomasti tai lakeja ei noudateta

päätekijä kriisinhoidossa on jatkuvasti ollut suomen kokonaisedun arvioiminen ottaen huomioon kriisin tartuntaefektit ja taloudelliset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset

esitys korostaa euroalueen jäsenvaltioiden suvereniteettia päätöksenteossa ja tarvetta hallita rahoitusvakautta uhkaavia kriisejä tehokkaasti ja oikea aikaisesti erilaisin instrumentein

minä puhun sen tiedon perusteella jota komissiosta on valtiovarainministeriön virkamiehille toimitettu eli kun kreikalle on tehty ohjelma oman taloutensa kuntoonsaattamiseksi ja yhteiskuntarakenteiden uudistamiseksi jota euromaat ovat lainarahalla rahoittamassa niin tämä ohjelma ei euromaiden lainarahalla silittämä ohjelmaisi täällä minkälaisia sisällä minkäänlaisia telakkatukia

pienituloisimpien palkansaajien verotus kevenee asumistuen taso nousee ja tasapainotusta ei tehty köyhimpien kustannuksella

arvoisa puhemies

tuhansille osa aikatyöntekijöille sovitellun työttömyysetuuden parantaminen puolestaan merkitsee sosiaaliturvan ja työttömyysetuuden yhteensovittamista tavalla joka kannustaa työntekoon

pidän tätä erityisen tärkeänä lisäsatsauksena koska me kaikki tiedämme että suuret opetusryhmät ovat haitallisia sekä opettajien että oppilaiden kannalta kun ajattelemme oppilaiden edellytyksiä oppia

sen sijaan hallitus vahvistaa pienituloisten kansalaisten asemaa esimerkiksi asuntopoliittisella kokonaisuudistuksella joka johtaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääntymiseen

suomalaisten vientituotteiden hinnat ovat laskeneet ja osittain myöskin meidän vientimarkkinat ovat hyvin vahvasti laskeneet edelleenkin euroopassa

meidän tehtävämme on tukea rehellistä yrittäjyyttä ja kitkeä harmaata taloutta kaikin mahdollisin tavoin kaikilla yhteiskunnan osa alueilla

niiden avulla ei ratkaistaisi kriisin perimmäisiä ongelmia jotka liittyvät liialliseen velkaantumiseen puutteelliseen budjettikuriin ja kansantalouksien heikkoon kilpailukykyyn

yhteiset ponnistelut kriisin voittamiseksi ovat euroopan tulevaisuudelle huomattavasti parempi vaihtoehto kuin jatkuva epävakaus markkinoilla

me tiedämme kaikki että euroopan talous on ollut haastavien aikojen edessä mikä näkyy tietenkin myöskin kysynnän laskuna ja tästä meidän oma vientimme on kärsinyt

arvoisa puhemies

näissä oloissa meidän on lopulta siis valittava se tie joka parhaiten turvaa suomen ja suomalaisten menestyksen ja vakaan talouden koko euroopassa

minusta velkasaneerauksella tai velkajärjestelyllä spekulointi on aivan turhaa tässä tilanteessa

jos vakuusvaatimus on vaarantanut suomen maineen niin minkä takia entisen pääministerin kiviniemen hallitus myöskin vaati vakuuksia

ja tämä on semmoinen iso rakenteellinen kysymys johon hallituksen täytyy myöskin paneutua ja miettiä mitä me voimme tehdä tämän ongelman voittamiseksi

keskinäisriippuvuuksien maailmassa ei yksinkertaisesti ole sellaista lintukotoa johon muun maailman talouskriisit eivät ulottuisi

jos kriisimaiden velkakestävyyttä ei ole mahdollista palauttaa sovittujen ohjelmien avulla pitäisi kriisimaissa toteuttaa velkajärjestely tulevan evm sopimuksen periaatteiden mukaisesti

kysyn vain että jos tällä vakuusvaatimuksella on aiheutettu suomen maineelle hallaa minkä takia myöskin edellinen hallitus vaati vakuuksia

uusi avaus on myöskin valmistelun käynnistäminen koulutus ja työhyvinvointivähennyksen käyttöönottamiseksi yritysverotuksessa

mitä tulee edustajan esittämään kysymykseen koskien hallintarekistereitä olemme ministeri häkämiehen kanssa ori saa pyörä vaan liike ja uudet juuri laittamassa työryhmää liikkeelle uudistamaan arvopaperimarkkinalainsäädäntöä

mitä tulee sitten tähän energiaverodirektiiviin johon muun muassa edustaja östman äsken viittasi niin se on todella pitkä tie ja prosessi niin kuin tiedämme että aika usein eu lainsäädäntö vaatii vuosia ehkä jopa vuosikymmeniä

mutta minä ymmärrän sen että edustaja kiviniemeä varmasti harmittaa se että hänen aikanaan hallitus palasi maailmalta takaisin tyhjän kassan kanssa

mutta se on selvä asia että julkisuudessa väitetyt luvut eivät tule pitämään paikkansa koska jo ylipäänsä tuo ervvn voimassaoloaika tulee olemaan lyhyempi kuin on luultu koska me yritämme tätä pysyvää mekanismia aikaistaa ja sen osalta tilanne on rahoituksen osalta toinen

evm on myös veronmaksajien näkökulmasta huomattavasti turvallisempi ja tehokkaampi kriisinhallintaväline kuin mitä on ollut aikaisemmin käytössä

tämän työryhmän tehtävänä on esittää uudistuksia joiden pohjalta sitten jossain vaiheessa myöskin eduskunta pääsee asiaan ottama hp up p

hallitus toteuttaa suomen mallia eli panee toimeen kasvu ja työllisyyspanostuksia yhdistettynä rakenneuudistuksiin ja oikeudenmukaisesti kohdennettuihin sopeuttamistoimiin

sanoin että en ole ollut oma aloitteisesti esittämässä neuvotteluissa arvonlisäveron korotusta mutta kokonaisuutena osana tätä ratkaisua jonka hallitus yhdessä on maaliskuun kehysriihessä hyväksynyt tätä ratkaisua myöskin puolustan niin kuin olen tehnyt tähän asti

puhemies

mutta se on selvä asia että osa kriisimaista on jo tarvinnut tähän mennessä enemmän aikaa taloustavoitteisiinsa pääsemiseksi ja se on mielestäni ollut myöskin perusteltua

olen vakuuttunut siitä että suomen eduskunnassa tätä johtajuutta ja vastuullisuutta löytyy puoluekantaan katsomatta

arvoisa puhemies

kehyspäätösten vaikutukset näkyvät viiveellä

kyllä riskit ovat suuret juuri siitä johtuen että edelleenkin euroopan taloustilanne on niin herkkä ja meillä on monia muitakin maita jotka ovat kriisin keskellä kuin pelkästään kreikka

me tarvitsemme monipuolisia toimia

tänään martti hetemäen työryhmä on julkaissut oman näkemyksensä siitä miten sopeutustoimia pitäisi jaksottaa ja miten valtion velkaantuminen voidaan taittaa

euroopan pankkiviranomaiselle eballe voisi silti antaa nykyistä voimakkaampia keinoja joilla se voisi varmistua kansallisesti harjoitetun valvonnan tehokkuudesta

alijäämätavoitteeseen on tärkeä päästä talouden uskottavuuden ja maiden talouden luottamuksen näkökulmasta mutta ne ovat tarvinneet tavoitteiden saavuttamiseen enemmän aikaa ja tässä suhteessa myös komissio ja euromaat ovat olleet valmiita aikaa lisää antamaan ja sitä kautta hieman joustoja tekemään